se on askel oikeaan suuntaan demokratian kehittämisessä

arvoisa puhemies

rahanpesustakin on puhuttu

maakaupoista ovat olleet toimittajien lisäksi huolestuneita muun muassa suojelupoliisi puolustusvoimat ainakin lehtitietojen mukaan ja myös monet eri venäjä asiantuntijat

hallitus on puolustellut lakia sillä että rakennusten energiatodistusten taustalla on eu direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta ja että sen vuoksi on toimittu pakon edessä

direktiivi ei kuitenkaan edellytä huonon lain säätämistä

asetuksia ja päätöksiä sovelletaan eu maissa sellaisenaan mutta direktiiveissä määritetään pelkästään tavoiteltu päämäärä ja eu maat päättävät itse miten se saavutetaan kansallisen lainsäädännön avulla määräaikaan mennessä

tämä on ollut nyt tiedossa jo vuosien ajan mutta edelleen jotkut uskovat sinisilmäisesti että syytä huoleen ei ole laisinkaan ei siltikään vaikka monissa tapauksissa on käynyt ilmi ettei edes ostajan henkilöllisyys ole selvillä

lailla ei saatu aikaan järjestelmää joka vähentäisi rakennusten todellista energiankulutusta sillä todellista kulutustahan ei edes mitata

on hämmentävää että tuommoinen laki hyväksyttiin kun tavoitteellisena sisältönä on pelkästään energiankäytön ohjaus ilman todellista hyötyä kuluttajille

mielestäni on liian sinisilmäistä myydä isänmaata ulkomaiselle hämärätaustaiselle taholle strategisesti merkittävien kohteiden lähistöltä

taloussuomi muotoilikin tammikuussa energiatodistuksen osuvasti todistukseksi rakennuksen teoreettisen energiankäytön ja valitun energiamuodon vaikutuksesta maapallon kokonaisenergiankäyttöön ja ilmaston lämpenemiseen poliittisesti määritellyillä kertoimilla painotettuna

ilmajoella lääkintävaraston naapuritontin omistaa venäläinen taho samoin kotkassa sijaitsevan kriisinaikaisen huoltovarmuuden kannalta keskeisen vesivaraston lähistöltä on joku venäläinen hankkinut maata

yksi valtion tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta eikä turvallisuuden tunnetta ainakaan lisää ajatus siitä että esimerkiksi ilmavoimien esikunnankin naapuruston omistaa venäläissijoittaja näin esimerkkinä

ei ole siis kysymys paremmista taloista eikä varsinkaan suomalaisten edusta vaan poliittisesta hurskastelusta ja irtopisteiden keruusta eun sisällä

mielestäni eta alueen ulkopuolisten tahojen maahankintaa olisi rajoitettava vähintään siten ettei siitä tule suomelle ainakaan turvallisuusuhkaa

itä suomessa loma asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä

ostaja ei saa tietää kuinka paljon asunto vie energiaa ja myyjä menettää pahimmassa tapauksessa omaisuutensa arvosta isoja summia vaikka talo olisi loistokunnossa mutta sattuu lämpenemään sähköllä

päijänteen mökkitontit ovat toki jo ennestäänkin kalliita mutta tonttikaupoista huomattava osa menee nyt venäläisille mikä entisestäänkin vain kiristää hintatasoa

kansalaisaloite on siis paitsi vihaisten kansalaisten painava mielenilmaisu myös erittäin tarpeellinen muistutus siitä että tyhmiä lakeja ei ole kenenkään pakko sietää eikä laatia

myyntiä selvästi vastustetaan sen sijaan maan vuokraamiselle osoitettaisiin paljon enemmän hyväksyntää kansan keskuudessa

se muistuttaa meitä kansanedustajia myös siitä että kansa on usein meitä viisaampaa ja ansaitsee tulla kuulluksi

edustaja rossin lakialoite on hyvin perusteltu ja sangen kannatettava

arvoisa puhemies

kannatan siis kansalaisaloitteen mukaista korjausta energiatodistuslakiin ja toivon kollegojen silmien avautuvan vähitellen myös sitovien kansanäänestysten tarpeellisuudelle

iloitsen siitä että samansuuntaista ovat esittäneet useat edustajat eri puolueista esimerkiksi suna kymäläinen sdpstä ja perussuomalaisten reijo tossavainen

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti toivon että tästä löydetään mahdollisimman yhtenäinen kanta ja tehdään päätös joka on myös kansalaismielipiteen mukainen

mielestäni turhaa huolta kannetaan kuitenkin niin sanotuista vihapuheista varsinkin kun niitä ei mitenkään määritellä

arvoisa puhemies

ja te pakkoruotsia kannattavat erityisesti eduskuntaryhmät te olette nyt tekemässä kansan enemmistön vastaisen päätöksen kuten äsken kuulimme typerällä puoluekurillanne

ylpeänä voin sanoa että meillä muutos puolueessa ei puoluekuria ole vaan haluamme kaikkien päätösten olevan kansalaisten tahdon mukaisia

arvoisa puhemies

pitäisikö mielestänne suomessa mahdollistaa ja järjestää myös valtiollisella tasolla sitovia kansanäänestyksiä jos ja painotan sanaa jos kansalaiset ovat sitä mieltä että sitovia kansanäänestyksiä halutaan eli jos kansalaiset sellaisia haluavat

arvoisa puhemies

o mikrofoni voi johtanut tulehtuneisiin suhteisiin kylmän sodan partaalle ja venäjän ja naton sapelinkalisteluun

suomen on pyrittävä ylläpitämään suhteita itänaapuriin suoraan eikä euroopan unionin kautta

maanpuolustuksen saralla on ryhdistäydyttävä huoltovarmuudesta on huolehdittava ja energiataloudessa pitää suomen olla omavarainen eikä venäjästä riippuvainen

syveneviin kriiseihin on varauduttava ajoissa

suomen on oltava jatkossa korostuneen puolueeton maa ja pysyttävä kaikkien sotilasliittojen ulkopuolella ja säilytettävä erinomaisen hyvät suhteet entisen neuvostoliiton suuntaan

siitä ystävyydestä meillä on pitkä kokemus ja siitä on venäjän kanssa nyt sitä on venäjän kanssa nyt jatkettava ja vaalittava

uskon että tieteen kehitys ei ole tässäkään suhteessa pysähtynyt

mitä sitten ydinvoimaan tulee niin siinä on syytä kuunnella tarkoin kansalaismielipidettä

mutta jos nyt uusia ydinvoimaloita päätetäänkin rakentaa sovitaanko niin että omistus ja tekniikka ei tule epävakaasta itänaapurista

lieneekö siinä kyse yltiöpäisestä optimismista vai ehkä osaamattomuudesta vai onko kyseessä hyssyttely ja tahallinen harhaanjohtaminen eli kansalaisten ei haluta vaalien alla tietävän kuinka heikoissa kantimissa valtiontalous todella on

arvoisa puhemies

sen lisäksi että työperätön haittamaahanmuutto johtaa moninaisiin ongelmiin vähentää turvallisuutta ja vaarantaa yhteiskuntarauhaa sen kustannukset kaikkine kerrannaisvaikutuksineen tulevat aikaa myöten sietämättömiksi

ja kuten mietinnössäkin todetaan kuntia ei kiinnosta ottaa vastaan näitä tulokkaita mutta vallitseva ylisuvaitsevaisuus koituu vielä itsetuhoksi

koska näyttää siltä että minä olen tämän eduskunnan ainoa kansan edustaja ja olen siinä onnellisessa asemassa että uskallan ilman ryhmäkuripainetta sanoa juuri sen mitä itse haluan sanon nyt sen mitä kukaan muu täällä ei enää rohkene

suomen on erottava eusta ja eurosta ja otettava käyttöön oma valuutta jos kansan enemmistö niin haluaa

suuri ratas on sijoiltaan ja sen takia kaikki tämä turhauttava budjettikeskustelu koko tämän viikon ajan on täynnä pelkkiä lillukanvarsia ja säälittäviä hienosäätöjä ja sen takia ihan silkkaa ajanhukkaa ehkäpä näitä epäluottamusehdotuksia lukuun ottamatta

kiitos

arvoisa puhemies

yhdyn täysin välikysymyksessä esitettyyn huoleen ja työ on tosiaan paras keino torjua köyhyyttä sekä koota varoja sosiaaliturvan ja eläkkeiden maksamiseen

uutta työtä syntyy tällä hetkellä lähes yksinomaan pk yrityksissä joiden toimintaa ei jostain kummallisesta syystä ole kuitenkaan haluttu kovasti helpottaa

arvoisa hallitus

tällä kertaa olen itsekin sitä mieltä että asia on käsiteltävä lakivaliokunnassa asiallisesti ja tuotava tänne saliin äänestykseen mutta paremminkin tämän asian voisi hoitaa

käsittelyssämme on juuri sellainen asia josta olisi parasta järjestää sitova kansanäänestys kuten edustaja niikkokin mainitsi

te arvoisat edustajat voitte vielä tämän kuun ajan allekirjoittaa laatimani suoran demokratian lakialoitteen joka siis tähtää aidon kansanvallan lisäämiseen tässä maassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mielestäni vakiintuneita käsitteitä ei pidä sekoittaa eikä muuttaa sillä avioliitto tarkoittaa jo sanakirjankin mukaan miehen ja naisen tarkistakaa miehen ja naisen välistä liittoa

mielestäni lakialoitteen kannattajat eivät ymmärrä kuinka vakavasta instituution loukkauksesta on kysymys nimittäin niitä kohtaan joille avioliitto on miehen ja naisen välinen

yhteiskunnan turvallisuutta on mahdollista säädellä lainsäädännöllä ja taloudellisten resurssien oh jauksella mutta hyysärihallituksemme tuntuu olevan haluton kaikkeen muuhun paitsi maailmanparantamiseen muualta tulevien sosiaali elättien paapomiseen ja oman kansan kyykyttämiseen

toinen asia on adoptiokysymys

minä yksin pidin silloin siitä meteliä mutta sanomani kuului kuuroille korville

arvoisa puhemies

ei suomessa ketään saa syrjiä ei myöskään kristillistä tai muuta uskonnollista arvopohjaa edustavia aviopareja eikä orpolapsia mutta nyt syrjityiksi ja häväistyiksi ovat vaarassa joutua perinteisen avioliiton kannattajat

henkilökohtaisesti ajattelen niin että avioliitto käsitteen muuttaminen on yhteiskunnan perusrakenteiden murskaamista mutta olen valmis nielemään asian jos siihen päädytään joskus kansanäänestyksen kautta

lopuksi haluan todeta että tämä on arvoisat kollegat tämä on herkkä omantunnon kysymys eikä mikään ryhmäkuriasia

sanon vain lyhyesti oman näkemykseni että hallituksen kuntapolitiikka pakkoliitoksineen on pelkkää kokoomuksen häikäilemätöntä valtapolitiikkaa jossa kansalaisen hyvinvointi on täysin mitätön sivuseikka

eu kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevan sääntelyn mukaan toisen eu maan kansalaiset voivat oleskella suomessa vapaasti kolmen kuukauden ajan

romaniasta ja bulgariasta suomeen tulleiden romanitaustaisen henkilöiden oleskelu täällä on tällä perusteella lähtökohtaisesti luvallista

hyviä suhteita itänaapuriin on ilman muuta syytä vaalia mutta mielestäni pääministerin puhe oli pelkkää eu palvontaa

mutta koska heillä ei ole useinkaan kotimaassaan sairaanhoitovakuutusta heillä ei ole terveyspalveluiden käyttämisestä aiheutuvien kustannusten varalle vakuutusturvaa myöskään suomessa

meidän pitää lakata orjailemasta eun pakkovallan alla

sekä natosta että eu jäsenyydestä pitää järjestää kansanäänestys

joko mennään ihan kunnolla natoon tai sitten ei ollenkaan

vapaa liikkuvuus yhdistettynä ilmaisiin terveyspalveluihin tarkoittaa haitallista vetovoimaa ja miljoonien eurojen tappiota suoraan veronmaksajien laskuun

arvoisa puhemies

erikoissairaanhoitolaissa taataan se että kaikilla suomessa oleskelevilla henkilöillä on oleskelun luonteesta ja perusteesta riippumatta aina oikeus saada tarvitsemansa kiireellinen sairaanhoito julkisessa terveydenhuollossa

myös koulutus on näet valjastettu tukemaan hallituksen jyräämää häikäilemätöntä valtapolitiikkaa jolla kaikki elämä raha työt ja vallankäyttö keskitettäisiin isoihin kaupunkeihin joissa kokoomuksella ja demareilla on perinteisesti ollut suurimmat menestymisen mahdollisuudet

terveyspalveluiden ulottaminen koskemaan kaikissa sairaustapauksissa myös paperittomia ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä tulee verottamaan yhteiskuntaamme rankemman kautta

jo tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmämme natisee liitoksistaan sillä meillä ei ole liikoja talousresursseja perusteellisten terveyspalveluiden tarjoamiseen edes omille kansalaisille

ei yhtään mitään

voisitte yhdistyä sillä hallituspolitiikka on osoittanut että olette samaa sakkia ja fuusion jälkeen tulisi fissio jossa voisitte sitten hajota atomeiksi kuten nykynuoriso asian kai ilmaisisi

juuri julkaistiin brittitutkimus jossa suomen terveydenhuollon taso rankattiin hyvin kauaksi euroopan kärjestä vain yhden sijan albanian yläpuolelle

meidän tehtävämme on parantaa suomalaisten terveydenhuoltoa eikä heikentää sitä entisestään jakamalla niukkoja resursseja entistä useamman tarvitsijan kesken

monet kansalaiset jonottavat jopa vuosikaupalla tutkimuksiin ja lääkärin vastaanotolle koska kunnilla ei ole varaa palkata henkilökuntaa ja lyhentää odotusaikoja

kyse on puhtaasti rahasta eli siitä millaisten palveluiden turvaamiseen kunnilla ja valtiolla on ylipäänsä varaa

joudun nyt hieman moittimaan valiokuntaa erityisesti siitä että vaikka valtioneuvoston demokratiaselonteossa oli kiitettävästi asiaa suorasta demokratiasta se on mietinnössä sivuutettu olankohautuksella

puheenjohtaja edustaja koskinen juuri sanoi että kaikkeahan ei tarvitse kommentoida sieltä mutta tokihan valiokunta olisi suoraa demokratiaa korostanut jos olisi pitänyt sitä tärkeänä

suomen valtion ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisistaan ja jos ylimääräiseen tulee koskaan olemaan varaa niin ehkä silloin voidaan käydä keskustelua siitä tarjotaanko kaikki terveyspalvelut käytännössä ilmaiseksi vaikkapa koko maailmalle

kansanäänestyksiä ei ole mainittu mietinnössä eikä kummassakaan lausunnossa vaikka suora demokratia merkitsee juuri kansanäänestyksiä ja erityisesti sitovia sellaisia

arvoisa puhemies

nähdäkseni suomen talousongelmien kuten monien muidenkin vakavien ongelmien pimeänä ytimenä on kosmopoliittien fantasia ja apokalyptinen petovaltio nimeltä euroopan unioni

tuntuu että tämä eduskunta pelkää suoraa demokratiaa

itsenäisyytemme lisäksi olemme menettäneet sen ahnaaseen kitaan oman työkalun säädellä talouden vaihteluita eli oman valuutan

syyllinen ei ole tietenkään pelkästään nykyinen valtiojohto mutta nyt pitäisi mahdollisimman pikaisesti heivata konnat jäähylle ja saada suomeen sellainen hallitus joka varmasti kuuntelee kansalaismielipidettä ja jonka johdolla suomi vapautetaan euroopan unionin orjuudesta

kansanäänestys on yksi keskeisimmistä valtiollisen tason suoran kansanvallan keinoista mistä syystä sillä on keskeinen asema suoraa kansanvaltaa kehitettäessä

arvoisa puhemies

siis puhutaan valtiollisen tason asiasta

tässä on nyt iso ratas sijoiltaan

käytännössä kansan ääni on kuitenkin kuulunut kuuroille korville ainakin möbleeratuissa huoneissa

täytyy nimittäin olla sielultaan aika pahasti paatunut sen poliitikon joka vaalituloksesta huolimatta kehtaa julkisesti ilakoida siitä että maahan on nyt saatu sen historian eu myönteisin hallitus